jo yksikin savuke autossa nostaa pitoisuudet samalle tasolle tai jopa korkeammiksi kuin savuisimmissa ravintoloissa tai baareissa

arhinmäki hyvin käytitte tätä suurpääomaretoriikkaa ja voi olla että siihen paluu on nyt sitten se keino jolla meinaatte poliittisesti eteenpäin selvitä mutta ehkä yksi mahdollisuus pärjätä olisi positiivisempi suhtautuminen ihmisten vapauteen ihmisten valinnanvapauteen

jos näin käy ja jos tämä järjestelmä tällä tavoin vuotaa meidän pitää välittömästi uudistaa meidän toimeentulotukilainsäädäntöämme tarvittaessa muutakin lainsäädäntöä niin että tämä järjettömyys voisi loppua

no me olemme suojelleet aikuisia ja kieltäneet tupakoinnin ravintoloissa ja baareissa mutta autossa vaikka siellä on lapsia saa edelleen tupakoida

mikäs on syy siihen että suomi on ainoa maa maailmassa ja euroopan unionissa joka saa näin paljon muiden eu maiden kansalaisten turvapaikkahakemuksia

pulliaisen mielestä se on täydellinen svoboda eli jonkin näköinen anarkian tapainen ylivuotava vapaus mutta minä uskon ihmisten vastuullisuuteen niin yrittäjinä kuluttajina kuin työntekijöinä enkä usko että liikeaikalain kumoaminen johtaisi täällä manattuihin negatiivisiin seurauksiin

belgiassa oli vähän samaa ilmiötä mutta muutoin ei muissa euroopan unionin maissa ole tässä mittakaavassa tätä ongelmaa

ja syy on tietysti se että muut eivät ole niin hölmöjä että käsittelevät näitä näin pitkään ja maksavat niiltä viikoilta ja kuukausilta sellaisia taloudellisia kompensaatioita kuin mitä me suomessa maksamme

päinvastoin uskon että syntyisi järkevä tasapainoinen tilanne kun kuluttajat yrittäjät ja työntekijät voisivat omilla ratkaisuillaan käytännössä päättää siitä milloin kaupat ovat auki

ja yksimielinen perustuslakivaliokunta katsoi että suomen perustuslaki estää tällaisen kiellon asettamisen minkä seurauksena eduskunta luonnollisesti poisti tämän säädöksen silloin käsitellystä laista

teidän on aivan turhaa kiukutella tätä hallintovaliokunnan lausumaa vastaan ja lehdissä esittää protesteja siitä että eduskunta tällaisia menee lausumaan

arvoisa herra puhemies

olen aikaisemmin tältä paikalta kiinnittänyt huomiota siihen että perustuslakivaliokunnan tulkintalinja monissa asioissa jotka liittyvät esimerkiksi perusoikeuksiin asetuksenantovaltaan ja viimeksi tässä yksityisen parkkisakon asiassa julkisen vallan käyttämiseen on liian tiukka

te olette monasti korostanut että hallituksen ulkomaalaispolitiikka on yhteistä politiikkaa ja teillä ei ole siitä omaa erillistä politiikkaa

tämä hallintovaliokunnan lausuma on hallituspuolueiden yhteistä politiikkaa ja odotamme ja edellytämme että hallitus sen mukaisesti tässä asiassa toimii

eräät osavaltiot usassa kanadassa ja australiassa euroopasta muun muassa ranska englanti wales skotlanti ja kypros ja asiasta on jo päätetty irlannissa ja italiassa

tässä meillä on taas esillä yksi hallituksen esitys josta perustuslakivaliokunta on löytänyt perustuslain vastaisuuksia ja hallituksen esitystä on sen vuoksi jouduttu muuttamaan

olen täysin vakuuttunut että näissä maissa korostetaan yksilönvapautta vähintään yhtä paljon kuin suomessa mutta luulen että näissä maissa ei ole tullut minkään lainsäätäjän siis minkään maan parlamentin tai osavaltioparlamentin edes mieleen että tällainen säädös olisi vastoin perustuslakia

ensinnäkin toisin kuin äsken sanoitte minun tietääkseni suomi on ainoa maa maailmassa ainoa maa maailmassa joka maksaa valtion varoin niiden turvapaikanhakijoiden jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa mutta ovat saaneet oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella perheidenyhdistämismatkat suomeen

toiseksi suomi toisin kuin esimerkiksi tanska ja ilmeisesti eräät muut pohjoismaat ei aseta minkäänlaisia toimeentuloedellytyksiä perheenyhdistämistilanteissa

perustuslakivaliokunta katsoi että jos aikuiselta kielletään tupakointi autossa jossa on lapsi niin se rajoittaa liiallisesti tämän aikuisen henkilökohtaista vapautta ja yksityisyydensuojaa

itse en pidä tätä jatkuvasti tiukentuvaa tulkintalinjaa hyvänä kehityksenä enkä missään mielessä ongelmattomana kehityksenä

ei eu direktiivi eikä mikään muu direktiivi estä meitä säätämästä esimerkiksi sellaista toimeentuloedellytystä että ennen kuin henkilö voi saada perheensä perheenyhdistämisen perusteella suomeen hänen on pitänyt esimerkiksi vuoden kyetä elättämään itsensä omalla työllään ja hänen tulee kyetä osoittamaan että hän on kyvykäs elättämään suomeen muuttavan perheensä

lapsen oikeus terveyteen jonka perustuslakimme myös tuntee tai yleensä oikeus terveyteen ei tuossa perustuslakivaliokunnan punninnassa painanut mitään

kyse on samoin kuin tässä passirekisteriasiassa siitä että jos ja kun kerätään tiettyä tarkoitusta vaikkapa passia tai ulkomaalaisen turvapaikkahakemusta varten sormenjälkitietoja niin saako näitä asianomaisia tietoja käyttää myös johonkin muuhun yhteiskunnallisesti täysin järkevään ja hyväksyttävään tarkoitukseen kuten esimerkiksi törkeiden rikosten selvittämiseen

mikäli tällaisia vaatimuksia ei aseteta ministeri thors tämä perheenyhdistämisproblematiikka kaatuu koko voimallaan meidän syliimme

no nyt nämä ihmisoikeusprofeetat ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kuulema valtiosääntöpapisto nostavat suuren metelin ihmisoikeusongelmista ja lausuvat että jos esimerkiksi tätä passirekisteriä tai nyt syntyvää oleskelulupahakijoiden rekisteriä käytettäisiin muihin tarkoituksiin kuten esimerkiksi törkeiden rikosten selvittämiseen niin se olisi vastoin tällaista käytöstarkoitussidonnaisuuden periaatetta ja uhkaisi ihmisten ihmisoikeuksia ja yksityisyyden suojaa

pääosa näistä on somalialaisia ja tietysti on sitten myös varmasti irakista ja afganistanista olevia olevia irakin ja afganistanin kansalaisia koskevia hakemuksia

meillä ole mitään edellytyksiä ministeri thors kotouttaa tällaista määrää esimerkiksi somaliasta saapuvia perheitä lähivuosina

rajoittaa suomeen saapuvien esimerkiksi somalialaisten määrää ja antaa niille jotka suomeen saapuvat hyvät edellytykset pärjätä suomessa saada työtä oppia kieltä ja menestyä suomalaisessa yhteiskunnassa vai aivan kuten teidän ministeriönne virkamies mervi virtanen helsingin sanomissa sanoi olla kädet levällään ja todeta että tänne vaan tullaan perheenyhdistämisen perusteella me emme voi mitään meidän pitää saada lisää resursseja kotouttamiseen

perustuslakivaliokunnan silloin omaksuma tulkinta tästä henkilökohtaisesta vapaudesta minun mielestäni muistuttaa lähinnä amerikan kansallisen kivääriyhdistyksen ajatusta yksilönvapaudesta joka kansallinen kivääriyhdistys jos oikein olen ymmärtänyt lähtee siitä että jokaisen vapaan miehen ilmeisesti ennen kaikkea valkoisen miehen oikeus ja yksilönvapaus on kantaa asetta ihan silloin kun haluaa

herra puhemies

jos meiltä löytyy jostakin asunnosta vaikkapa murhattu ja raiskattu alaikäinen nainen ja sieltä löytyy sormenjälkiä jotka ovat tuntemattomia joille ei siis poliisin normaaleista rikosrekistereistä löydy haltijaa niin mikä ihmeen ihmisoikeusloukkaus silloin tapahtuu jos tämän sormenjäljen haltija etsitään ja löydetään passirekisteristä tai nyt puheena olevasta rekisteristä

mitkään ajatel tavissa olevat resurssit eivät riitä ellei itse järjestelmää korjata

minun vastaukseni on se että on parempi ottaa vähemmän turvapaikanhakijoita ja heidän perheitään ja antaa heille kunnolliset elämän eväät suomessa kuin ottaa paljon ja nähdä muutamien vuosien kuluttua kaikki ne ongelmat myös suomessa joita nyt nähdään esimerkiksi ruotsissa tanskassa ja eräissä muissakin maissa

kenen ihmisoikeuksia siinä silloin suojellaan ja kenen ihmisoikeuksista silloin kannetaan huolta kun tämän murhatun ja raiskatun alaikäisen naisen vierestä löytyneitä sormenjälkiä ei saa käydä passirekisteristä katsomassa että kenelle ne oikein kuuluvat

arvoisa herra puhemies

korostin ensimmäisessä puheenvuorossani näiden ajatusteni jotka ovat siis liikeaikalain täydellinen kumoaminen henkilökohtaisuutta

edes punnintaa perusoikeus vastaan perusoikeus yksilönvapaus vastaan oikeus terveyteen ei tuolloin ilmeisesti tullut tehtäväksi valiokunnassa tai jos tuli tehtäväksi niin päädyttiin täysin käsittämättömään kantaan

tietystikään näiden sormenjälkien löytyminen sieltä paikalta ei tee ketään syylliseksi siihen rikokseen vaan normaalit kriteerit syyllisyyden osalta tietysti oikeusprosessissa ovat sellaisessakin tilanteessa käytössä

syrjäytyneitä nuoria ihmisiä kielitaidottomia lukutaidottomia maahanmuuttajia jotka ovat täysin syrjäytyneet suomalaisesta yhteiskunnasta

kokoomus hallituksessa ja kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen tänne antamaa esitystä liikeaikalain uudistamiseksi

sellaista tulevaisuutta emme ministeri thors kukaan tänne maahan toivo

mitä sitten tähän vapauteen tulee en mene liian pitkälle filosofiaan ed

itse olen ymmärtänyt että jos ei ulkopuolisia paineita kovin paljon tule niin nykyinen hallitus ei aio tässä asiassa liikkua ja hyvä niin

mutta on hyvin todennäköistä että jos sieltä surmatun raiskatun alaikäisen naisen luota löytyy tuntemattomat tuoreet sormenjäljet niin tällä sormenjälkien jättäjällä on tai saattaa olla ainakin tietoa joka auttaa tämän rikoksen selvittämisessä

arhinmäen käyttämän puheenvuoron johdosta mutta jos pamppulinjaa on se että haluan rajoittaa ihmisten vapautta käyttää huumeita niin sitä vapautta aion rajoittaa jatkossakin

todellakin pitää muistaa että puhutaan laittomasti suomessa olevista ihmisistä ja kun ihmiset ovat laittomasti suomessa niin koko suomalainen yhteiskunta pyrkii siihen että he lähtisivät suomesta pois koska heillä ei ole laillista oikeutta olla suomessa

mutta se että haluan rajoittaa ihmisten vapautta käyttää huumeita ei mielestäni loogisesti voi johtaa siihen ettenkö samalla voi kannattaa ihmisten vapautta päättää itse siitä milloin he menevät kauppaan

mutta kiinnittyy huomio niihin neljään valiokunnan jäseneen jotka edelleen ovat eduskunnan jäseniä ja yksi niistä on vihreiden puheenjohtaja ville niinistö

minä en ymmärrä sitä että kun ihmisoikeuksista puhutaan niin katsotaan aina sen tekijän syytetyn pidätetyn vangitun ihmisoikeuksia ja ajatellaan että niitä tässä vaan suojellaan

silloin pitää kysyä että jos me laajennamme heidän sosiaali ja terveyspalveluitaan niin edistääkö se sitä pyrkimystä mikä koko suomalaisella yhteiskunnalla on eli että he palaisivat lähtömaihinsa mahdollisimman pian vai onko se sellainen tekijä joka toimii toiseen suuntaan

eli on asioita joissa tarvitaan lainsäätäjän tiukkaakin otetta on asioita joissa mielestäni ei tarvita ja kauppojen aukioloaika on sellainen asia jonka jättäisin mielelläni ihmisten itsensä päätettäväksi

herra puhemies

haluan lopuksi kiittää hallintovaliokuntaa siitä että se perustuslakivaliokunnan lausunnon tiukkuuden puitteissa kuitenkin käytti sille mahdollistettua harkintavaltaa siten että esimerkiksi nyt syntyvää rekisteriä voidaan käyttää myös törkeimpien rikosten selvittämiseen koska se liittyy näihin maassaoloedellytyksiin

ville niinistö siis tulkitsi perustuslakia siten että on perustuslain vastaista kieltää autossa tupakointi aikuisilta jos autossa on alaikäisiä lapsia

muistaakseni siinä oli käsite välttämättömiä palveluita

itse olen sitä mieltä että jos nykyisen kiireellisen hoidon tulkinnassa on jotain ongelmia niin muutettakoon näitä tulkintoja sosiaali ja terveysministeriön ja kuntien toimesta

hallitus siis ei esittänyt samaa kuin mikä on suomalaisten ja laillisesti suomessa olevien oikeus terveyspalveluihin mutta kannattaa huomata että työryhmässä joka tätä valmisteli tämäkin malli oli esillä ja ainakin vihreät vaativat täysin samoja palveluita kuin on laillisesti suomessa olevilla ulkomaalaisilla ja suomalaisilla

siis oikeusministeriö jonka pitäisi puolustaa kansalaisten perusoikeuksia myös alaikäisten lasten perusoikeuksia katsoi että on valtiosääntöisesti ongelmallista kieltää aikuisen tupakointi autossa lapsen läsnä ollessa

jokainen voi kuvitella että jos meillä on pietarissa satojatuhansia sairaita ihmisiä jotka tietävät että suomessa veronmaksajien piikkiin pystyy hoitamaan hampaansa ja sairautensa niin kyllä ainakin minä näin uskon takuuvarmasti se olisi vetovoima teki

pulliaisen puheenvuoron johdosta totean ensinnäkin että en tässä vaiheessa lähde tähän keskusteluun hallituspuolueiden pelisääntöjen soveltamisesta tähän asiaan mutta selvyyden vuoksi totean että en usko että käsityksenne siitä etteikö tähän asiaan sovellettaisi hyvän hallituksemme hyviä yhteisiä pelisääntöjä aivan normaalisti ei ole riidaton vaan käsitykseni mukaan tulemme tässä asiassa tukemaan hallituksen esitystä ja hallituspuolueet tulevat toimimaan hyvässä yhteisymmärryksessä niin kuin muissakin esityksissä

en voi ymmärtää oikeusministeriön lausuntoa missään muussa kuin siinä valossa että perustuslakivaliokunnan lausunto on tässä asiassa ratkaisut siis tämä vanha lausunto on tässä asiassa ratkaissut oikeusministeriön näkemyksen

jos tämän päivän perustuslakivaliokunta uudelleen päätyy siihen että suomen perustuslaki estää kieltämästä autossa tupakointia kun siellä on lapsi toisin kuin lukuisten muiden maiden perustuslaki joissa myös yksilönvapaus ja yksityisyydensuoja tunnetaan niin pitää sanoa että jollain tavoin valtiosääntöasioita harrastavana juristina tuntisin häpeää jos perustuslakivaliokunta tänäkin päivänä ottaisi tuollaisen kannan

arvoisa herra puhemies

aikaisemmin tänään debatissa sanoin että opintorahan sitominen indeksiin toteuttaa kokoomuksen pitkäaikaisen tavoitteen mutta että itse pidän tuota ratkaisua ainakin tässä tilanteessa hölmönä politiikkana

arhinmäen puheenvuoroon tulee niin totean vain että kun itse mainitsitte tämän pampun niin siitä minulle tuli mieleen eräs oma poliittinen slogaanini siitä että mieluummin pamppu kuin hamppulinja sen vuoksi tämä huumeviittaus ei mistään muusta syystä

arvoisa herra puhemies

hyvät kansanedustajat

perustelin tätä sillä että me joudumme tänä vuonna ja ensi vuonna ja tulevina vuosina ottamaan miljarditolkulla lainaa valtiolle ja me joudumme lähivuosina tekemään erilaisia miljardiluokan säästöpäätöksiä ja sellaisessa tilanteessa jonkin tulonsiirron kohentaminen uuden menoautomaatin korotusautomaatin luominen ei mielestäni ole perusteltua

herra puhemies

myös kerjäläisyyden parissa voi esiintyä ihmiskauppaa ja pakkokerjäämistä

en ymmärrä miksi poliisi joka valvoo ratsiassa turvavöiden käyttöä ja kännykkään puhumisen kiellon noudattamista ei samassa ratsiassa voisi valvoa myös tätä asiaa

en tiedä esiintyykö suomessa ilmenevän kerjäämisen joka on lähtöisin lähinnä bulgariasta ja ehkä ennen kaikkea romaniasta en tiedä esiintyykö tämän ilmiön piirissä ihmiskauppaa

minä pahoittelen ed

pulliaiselle sitä että kun puheenvuoroni ei ollut etukäteen kirjoitettu niin saattaa olla että tässä ilmaisin itseäni epätarkasti

mutta tämä on yksi yksityiskohta

itse asiassa kaikista helpoin säästö minkä poliitikot eduskunta ja hallitus voivat tehdä on se että pidättäydytään uusista menoautomaateista

turvapaikanhakijoiden kohdalla jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa eli pakolaisstatusta voitaisiin ja tulisi asettaa perheenyhdistämiselle tiettyjä ehtoja jotka liittyvät toimeentuloon ja kykyyn elättää heidän tänne tuleva perheensä

mutta kuvittelisin että se saattaa olla hyvin lähellä silloin kun on tapahtunut siten kuin nämä haastatellut romanian kerjäläiset kertovat eli että heille on luvattu että mikäli maksavat kuljetuksesta ja pääsevät suomeen niin heillä on suomessa hyvät mahdollisuudet työllistyä saada työtä ja sitä kautta ansiota

jos tästä olemme samaa mieltä niin tällaisen ehdon asettaminen merkitsee suomeen tulevien perheenyhdistämistapausten huomattavaa vähentymistä ja silloin päästään siihen tavoitteeseen jonka sitten ehkä vähän oikaisten sanoin että niistä jotka tänne tulevat pidämme hyvää huolta

meillä on mielestäni noin maailman anteliain opintotukijärjestelmä tällä hetkellä enkä todellakaan näe mitään syytä miksi sitä pitää nyt vielä mennä parantamaan

luulisin että tällaisessa tilanteessa jossa tietoisesti valheellisilla lupauksilla rahastetaan näiltä ihmisiltä korvauksia kuljetuksista ja saatetaan heidät suomeen olosuhteisiin jotka eivät lainkaan vastaa sitä mitä on luvattu niin saatetaan olla lähellä näitä ihmiskauppatilanteita

karhu esitti hyvin suoran kysymyksen niin totean ensinnäkin että kokoomus nimenomaan haluaa toimia ja toimii sen puolesta että maan talous saataisiin uudestaan jaloilleen ja vahva talouden kehitys

sen lisäksi meillä on täysin ilmainen koulutus opetus korkeakouluissa saakka ja ulkomaalaiset ovat pudota tuoleilta kun heille kertoo tästä

emme ota suurta määrää turvapaikanhakijoita ja heidän perheitään joita emme kykene suomalaiseen yhteiskuntaan siinä tahdissa kotouttamaan

talouden kasvu on paras tae myös sille että kunnissa on riittävät voimavarat kuntalaisten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen ja järjestämiseen

minun mielestäni on meiltä ja sanon nyt meiltä kaikilta kaikilta puolueilta väärää politiikkaa se että me varjelemme ja korotamme näitä tulonsiirtoja suoria tulonsiirtoja ja samanaikaisesti käytännössä olemme säästämässä kansalaisten peruspalveluista

oli nyt sitten suomessa esiintyvässä kerjäläisyydessä jossa on lähinnä kyse romanian romaneista osin bulgarian romaneista osin slovakialaisista kerjäläisistä oli siinä kyse sitten ihmiskaupasta tai ei niin joka tapauksessa minun mielestäni kerjääminen yleisellä paikalla suomessa tulisi lailla kieltää

mitä sitten tulee erityisesti päivähoitopalveluihin tai koululaisten iltapäivähoitopalveluihin niin on aivan selvää että kunnat järjestävät ja niiden tulee järjestää palveluita niiden tarpeiden mukaan joita kunnassa on

oleskelulupaviranomaiset eivät kuitenkaan käytännössä voi täyttää lainmukaista tehtäväänsä näiden ihmisten suomessa oleskelun päättämiseksi elleivät sosiaalivirkailijat kerro heille toistuvasta turvautumisesta toimeentulotukeen

ja mikäli tämä aukioloaikalain uudistaminen sillä tavoin kuin hallitus esittää tai sillä tavoin kuin itse esitin mielestäni parhaana ratkaisuna johtaisi joihinkin uudenlaisiin palvelutarpeisiin kuntien osalta niin kuntien on luonnollisesti näihin

ellen väärin muista niin edellinen ja tämä hallitus ovat korottaneet suoria tulonsiirtoja kansalaisille sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa

meitä edeltäneet sukupolvet ovat tehneet suomessa ja suomalaisessa päätöksentekoprosessissa suomalaisissa päätöksentekoelimissä sekä valtiollisella että kunnallisella tasolla paljon työtä sen eteen että suomessa ei olisi senkaltaista lohdutonta köyhyyttä jonka vuoksi ihmisten pitäisi kerjätä henkensä pitimiksi

herra puhemies nyt on niin ja tämä on täysin järjetöntä ja käsittämätöntä että sosiaalivirkailijoilla ei ole oikeutta kertoa oleskelulupaviranomaisille siitä että siinä kunnassa on ulkomaalaisia esimerkiksi helsingissä virolaisia jotka toistuvasti turvautuvat helsingin kaupungissa toimeentulotukeen

keskustelu päättyy pian poimi sen peruseläkkeen ja asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava

vaikeuksissa olevien kansalaisten kannalta on mielestäni tärkeämpää se että heillä olisi hyvin toimivat peruspalvelut kuin se että he saavat muutaman euron enemmän tai vähemmän jotakin keskeistä tulonsiirtoa

nyt kysyn teiltä ministeri räsänen milloin aiotte ministeri huovisen kanssa päästä yhteisymmärrykseen tämän asiaintilan korjaamisesta

ne voimisusten täyttää sille mitään ulkoasiainvaliokuntaa keskustelua keskustelu päättynyt kuvasi sen mielestäni asia otetaan

kun tähän on päästy siis on päästy siihen että suomessa kenenkään ei tarvitse kerjätä pysyäkseen hengissä niin tuntuu mielestäni aika järjettömältä että sitten suomeen tullaan muista maista muiden maiden lohduttomista olosuhteista kerjäämään

keskustan edustaja pohjois karjalasta nyt en muista edustajan nimeä käytti puheenvuoron jossa hän kritisoi tätä ajatteluani ja sanoi että palvelua ei voi syödä mutta tulonsiirtoa

voimme syystä ehdottaa toisia vähentää liikenne ja viestintävaliokunta ja perustuslakivaliokunta sivistys valiokunta antavat lausuntonsa

toinen syy miksi minun mielestäni kerjääminen yleisillä paikoilla tulisi kieltää on se että kerjääminen ei ole ihmisarvoinen tapa hankkia elantonsa

niin siis edustaja vehviläinen pohjois karjalasta käytti puheenvuoron jossa sanoi että peruspalvelua ei voi syödä mutta tulonsiirtoa tarvitaan tällaisen perustarpeen tyydyttämiseen

olisin tehnyt pieniä ja selitetään eri liikennemiselle on täällä peruslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettu

kyllä meillä on paljon kansalaisia jotka noudattavat lakia sen takia että se on laki eivätkä vain sen takia että joku poliisi tulee käskemään noudattamaan

ja oleellinen syy kerjäämisen kieltämiseksi on tietysti se että tämä kerjääminen suomessa ei ratkaise näiden ihmisten todellisia toimeentulo ongelmia jotka ennen kaikkea perustuvat heidän omien kotimaidensa lohduttomaan tilanteeseen heidän osaltaan

jos me ajattelemme esimerkiksi vaikeuksissa olevaa lapsiperhettä jolla on suuret taloudelliset vaikeudet mutta myös sosiaalisia vaikeuksia eikö tämän lapsiperheen kannalta olisi tärkeämpää se että kunnassa toimisi lapsiperheiden kotiapu kuin se saako lapsiperhe muutaman euron enemmän tai vähemmän esimerkiksi lapsilisää

siis kerjäämisen salliminen ei ratkaise näiden ihmisten ongelmia enkä kuvittele että kerjäämisen kieltäminenkään ratkaisee näiden ihmisten ongelmia

kuitenkin mielestäni se on hyvä että tämmöinen mahdollisuus taloyhtiöllä on että kerrotaan asukkaalle täysin selväksi että sitä ei pidetä hyväksyttävänä että te tulette siihen röökaamaan kun siinä lapset leikkivät

jos ulkomaailma emme sorru kunta antaa lausuntonsa

jos me ajattelemme koululaisia ja opiskelijoita eikö heidän kannaltaan olisi tärkeämpää että oppilaitoksilla on hyvät voimavarat ja esimerkiksi oppilashuolto toimii niin että kouluissa on riittävästi psykologeja kuraattoreita ja muita tällaisia aikaisen puuttumisen ammattilaisia

siis sitä ei ratkaise kieltäminen mutta toisin kuin joskus keskustelusta voisi päätellä sitä ei ratkaise myöskään kerjäämisen salliminen suomessa

burns kertoo että asialle mitään ympäristövaliokuntaan keskustelua keskustelu päättyneen

ratkaisu näiden ihmisten todellisiin ongelmiin voi tulla vain heidän lähtömaissaan oli tuo lähtömaa sitten romania bulgaria slovakia tai jokin muu

kun näissä kerjäävissä ihmisissä on pääosin tai lähestulkoon tyystin kyse näiden maiden romanivähemmistöön kuuluvista ihmisistä on meidän siis suomen ja muiden unionin maiden euroopan unionin tasolla painostettava näitä lähtömaita bulgariaa romaniaa slovakiaa pitämään parempaa huolta omista kansalaisistaan ja ennen kaikkea kunnioittamaan oman romanivähemmistönsä ihmisoikeuksia ja oikeutta ihmisarvoiseen elämään

eikö sairaiden kannalta ole tärkeämpää että terveyspalvelut toimivat ja että ihmisten terveydestä pidetään hyvää huolta

eikö se ole tärkeämpää kuin se saavatko he muutaman euron enemmän tai vähemmän sairauspäivärahaa joita minimisairauspäivärahoja viime kaudella erittäin tuntuvasti korotettiin

ja jos puhutaan vanhuksista eikö heille ole tärkeämpää se että he saavat asianmukaisen vanhuspalvelun hoidon ja hoivan

me kaikki olemme voineet nähdä suomenkin televisiossa dokumentteja joista näkee miten lohduttomissa olosuhteissa esimerkiksi romaniassa ja bulgariassa romanit joutuvat elämään

eli kaiken kaikkiaan herra puhemies haluan kaikille myös omalle puolueelleni sanoa että tämä politiikka jossa me vaaleista toiseen käymme huutokauppaa siitä kuka tarjoaa enemmän tulonsiirroissa jossa me kehumme toinen toisillemme miten sieltä ei ole leikattu mutta jossa samalla leikkaamme kansalaisten erittäin tärkeitä peruspalveluita mielestäni tämä politiikka on väärää politiikkaa

me tänäänkin olemme puhuneet paljon siitä miten jäsenmaat pyrkivät yhtäältä painostamaan toisia jäsenmaita noudattamaan eun yhteisen valuutan edellyttämiä sääntöjä tai miten me olemme valmiit tukemaan muita jäsenmaita niiden taloudellisissa vaikeuksissa

jos ja kun säästää pitää säästettäköön mieluummin kohtuullisesti tulonsiirroista ja varjeltakoon mieluummin kansalaisille tuiki tarpeellisia peruspalveluita

sen arvoihin kuuluu vähemmistöjen oikeuksien tunnustaminen

meidän pitää olla valmiita edellyttämään kaikilta unionin jäsenmailta sitä että nämä kunnioittavat omien vähemmistöjensä oikeuksia ja toimivat näiden vähemmistöjen aseman parantamiseksi

vielä lyhyesti tästä asiasta